julkinen sektori on asettanut suuria odotuksia niin tuottavuuden kuin palveluiden osalle jotka eivät ole aikaan eikä paikkaan sidottuja

täytyy kuitenkin toivoa että valtiovarainministeriö ottaa valtion ict ratkaisujen ja digitalisaatiohankkeiden kokonaisvastuun omistajuuden ja johtamisen tiukempaan otteeseen

mutta kuten tiedetään esimerkiksi kampaamoyrittäjille tämä hallinnollinen ja taloudellinen rasitus tästä poikkeuslupien hakemisesta on ollut hyvin kohtuuton

siksi on tärkeää että meillä on opetusministeri joka on myös uskaltanut ja rohjennut ottaa pöydälle näitä epäoikeudenmukaisuuksia joita on ollut opiskelijoihin liittyen todella pitkän aikaa

lisäksi myöskin opiskelijoiden tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin kuitenkin niin että tulorajat eivät laske

arvoisa herra puhemies

kun on muutaman tunnin kuunnellut debattia tästä budjetista niin huomaa että tässä salissa on aika iso linja jossain tuossa keskellä jossa ymmärrys toisen puolen ajatuksiin ainakin säröilee mutta kuitenkin salissa on myös laaja yhteinen vyöhyke ja siinä vyöhykkeessä ovat työ työpaikat ja työllisyyden nosto

lähes jokainen vastuunkantaja ja päättäjä puhuu siitä ja toivoo työllisyyden nostoa vaikkakin meidän päättäjien työkalupakissa on aika vähän sellaisia työkaluja joilla voisimme suoraan luoda työpaikkoja ja nostaa työllisyyttä

on siis syytä keskittyä niihin toimenpiteisiin joihin meillä tässä salissa on työkaluja valtion resurssien kohdistajana ja lainsäätäjänä eli niihin toimintaedellytyksiin ja taloudellisiin verotuksellisiin ratkaisuihin joiden tulee olla kannustavia kestäviä ennakoivia ja erityisesti kauaskantoisia

arvoisa puhemies

nyt on aika kääntää katseet tulevaisuuteen löydettävä niitä kestäviä ja oikeudenmukaisia toimenpiteitä jotka parantavat isänmaamme kilpailukykyä

näihin kilpailukykyä parantaviin toimiin tämä sali keskittyy huomenna jolloin osa meistä edustajista on ympäristövaliokunnan tutustumismatkalla kainuussa muun muassa hossassa

mutta tämän tulevan vuoden budjetin pohjana on viime kevään tekninen kehys julkisen talouden suunnitelma yhteinen talousnäkymä ja se toimii samalla myös suomen vakausohjelmana joka toimitetaan eu komissiolle

on vastuullista että julkista taloutta vihdoin viimein käsitellään valtion budjetissa kokonaisuutena ei sorruta viime vuosina nähtyihin esityksiin tehtävien siirrosta jotka ovat vähentäneet valtion kuluja mutta moninkertaistaneet samalla kuntien menoja

vastuunkantajapolitiikka on tulevaisuuslaji

valtiovarainministerikin totesi tänään budjetin esittelyn alkupuheenvuorossa että nyt on aika luoda ja saada sitä tulevaisuususkoa

niukkenevilla resursseillakin pystymme tekemään asioita paremmin kestävämmin ja vastuullisemmin kun löydämme yhteisen tahtotilan ja yhteisen asenteen

uusi hallitusohjelma muodostettiin jämäkästi ja uudistuvasti oululaisena diplomi insinöörinä sanoisin että jokseenkin prosessikaaviomaisesti

suomen tilanne on sen kaltainen että saman pöydän ääreen kokoontuvien päättäjien ja vastuunkantajien on oltava valmiita tekemään aitoja niin hallinto kuin työelämäuudistuksia ja siten kantamaan kortensa kekoon suomen yhteisen tulevaisuuden eteen

hallitusohjelma kertoo siitä että vastavalittu hallitus on valmis työntekoon luomalla ja käyttämällä niitä työkaluja jotka lisäävät suomalaista työtä työpaikkoja ja yrittäjyyttä

hallituksen suunnitelmissa uudistusten keskiössä on oltava kansalainen vapauden ja vastuun tasapaino tahto kokeilla uskallus epäonnistua ja tarvittaessa jopa muuttaa kurssia sekä kyky nähdä hallituskautta pidemmälle

tässä vaiheessa on kiitettävä siitä että isänmaamme kannalta elintärkeä yhteinen näkemys taloustilanteesta ja tahtotila vaikeillekin päätöksille on löytynyt

hallitusohjelmassa merkittävää on työ ja työllisyyttä lisäävät uudistukset

siksi on erityisen tärkeää että hallitus tekee mahdollistavia osa aikatyötä ja joustavuutta edistäviä valintoja jo linjapaperissaan

panostusten ja uudistusten kautta yrittäjät kykenevät tekemään niitä investointeja joista on tällä hetkellä huutava pula ja jotka tuottavat uusia työpaikkoja

kokonaisvaltaisen uudistuksen tavoitteena on helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto ongelmia purkaa passivoivia toimia yhdenmukaistaa työvoimahallinnon tulkintoja sekä painottaa resursseja panostamalla aitojen passivointitoimien sijaan aktivoiviin toimenpiteisiin

tarvitsemme uudenlaista kokeilukulttuuria

tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja parannetaan palveluita edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä

oulun kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden edistämiseen muun muassa nuorten kesätyöseteleihin opiskelijoille tarjottaviin harjoittelupaikkoihin ja oppisopimuksen kuntalisään

oulun seutu on näet maamme seuduista ainut jossa työelämään tulevat ikäluokat ovat suurempia kuin työeläkkeelle jäävien ikäluokat

arvoisa rouva puhemies

sipilän hallitusohjelma luo puitteet uudistaa rakenteita katsoa pidemmälle tulevaisuuteen koota osaajia yhteisten innovaatioiden äärelle sekä tiivistää koulutuksen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhteyksiä

sitä käytti aikanaan valtiovarainministerinä ja pääministerinäkin toiminut katainen